jostain syystä hallituspuolueista moititaan hyvin paljon myös kuntayhtymiä

kysymys on tällöin selkeästi pakkotoimenpiteistä joita ei voi hyväksyä loukkaamatta perustuslain turvaamaa kunnallista itsehallintoa ja demokraattista päätöksentekoa

aloititte tehtävänne liikenneministerinä arvoisa ministeri risikko ja totesitte suurin piirtein että jos koko suomi halutaan pitää asuttuna elinkeinoelämää muuallakin kuin kehä kolmosen sisällä niin tarvitaan hyvät tiet

he ovat hoitaneet maakunnissamme koulutusta terveydenhuoltoa hyvin moninaisia tehtäviä ja erinomaisella tavalla

hallituksen sekava kuntapolitiikka olisi nyt viimeistään syytä viheltää poikki ja aloittaa uusi parlamentaarinen valmistelu

kaikkein ongelmallisimpana koen kuitenkin kun tässä puhutaan demokratiasta tai sen puuttumisesta eli demokratiavajeesta sen että kun mennään suuriin kaupunkeihin niin osakeyhtiöthän siellä hallitsevat arvoisa puhemies jolloinka tavan luottamushenkilölläkään ei ole enää pääsyä niihin päätöksiin joihinka valtuutettuna tai luottamushenkilönä muuten olisi mahdollisuus silloin vedotaan osakeyhtiölakiin

sen vuoksi tarvitaan kyllä ihan oikeasti jo sekä rahoitukseen liittyvää uutta ajattelua onko se infra oytä vai mitä että myös strategista ajattelua sen suhteen mihin meillä on varaa

kuntapolitiikka on niistä yksi jossa sitä on tähän asti toteutettu samoin puolustuspolitiikka ja samalla lailla myös vaalipiiriuudistukset

eivät olleet onneksi suostuneet ottamaan vastaan

jos tehdään maahan malli jolla nämä niin sanotut kotikuntien terveyskeskukset terveysasemat lähilääkäripalvelut tavalla tai toisella vähenevät ja niistä siirrytään suurempiin yksiköihin eli lähipalveluista pois niin se tulee johtamaan eittämättä siihen että erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat koko ajan lisääntymään ja se ei voi olla minkäänlaisen uudistuksena

korjaammeko me entiset tiet pidämmekö niitä yllä ja kuinka paljon myös rakennetaan sitten uutta

tämän arvioinnin kohdalla arvoisa ministeri tarvitaan vaikka teidän virkakautenne tältä osin ilmeisesti tulee olemaan kohtuullisen lyhyt olette muuten jo kolmas liikenneministeri tämän hallituskauden aikana ja kolmas parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajakin niin tilanne on aika lailla haastava nyt myös tätä strategista ajattelua

tosiasiallisesti suurkaupungeissa päätökset karkaavat kuntalaisten vaikutuspiirin ulkopuolelle vielä enemmän kuin kuntayhtymissä tai tämän päivän kunnanvaltuustojen kaupunginvaltuustojen päätöksenteossa

ja tosi lupaava kiväärin lista on vahdittava uudistuksen tavoite

tässä mielessä kyllä koen tämän kuntauudistuksen yhdeksi pahimmista peikoista juuri sen että suomalaisilta kuntalaisilta katoaa halu osallistua kunnalliseen päätöksentekoon

arvoisa herra puhemies

rahaahan me tarvitsemme investointeihin

kun suomi tekee investointeja on tietysti tärkeää että myös meidän naapurimaamme erityisesti venäjän mutta vähän muidenkin naapurimaiden kanssa me saamme nämä niin sanotut liikenneväylät kulkemaan samaa linjaa ja nyt on se vaihe jolloinka myös venäjän liikennepolitiikassa panostetaan voimakkaasti näihin heiltä länteen päin ja nimenomaan suomen suuntaan tapahtuviin yhteyksiin

tässä mielessä tässä ajassa on juuri toimittava niin että suomi panostaa omalta osaltaan myös tähän poikittaisliikenteeseen

on käymässä näin että maantieliikenne ja liikenne ylipäätänsäkin suomen ja venäjän välillä tulee kaksinkertaistumaan tämän vuosikymmenen aikana ja tässä suhteessa näillä toimenpiteillä meidän pitää vauhdittaa tätä osaltamme

mutta herra puhemies edustaja hongisto käytti puheenvuoron jossa hän kritisoi tätä kansallispuistohanketta aika voimakkaasti tai hyvinkin voimakkaasti näin voi sanoa

tätä metsästyskohtaa sitä sopii ihan oikeasti kyllä arvioida ja miettiä mikä on tulevaisuudessa se tapa millä metsästys pystyttäisiin kansallispuistoalueella turvaamaan mitkä ovat ne pelisäännöt ja miten myös muut liikkujat tuntevat siellä olonsa turvalliseksi

mutta se kohta mihin edustaja hongisto viittasi että ensin täytyy panna kotimaan asiat kuntoon ennen kuin lähdetään uusia kansallispuistoja perustamaan niin se kieltämättä kyllä ontuu aika vahvasti koska tämähän ei ole itse asiassa valtiontalouden kannalta juuri minkään kokoinen asia

jos kaikki nämä perustamiskustannukset ja eri investoinnit lasketaan niin puhutaan puolen miljoonan euron budjettivaikutuksesta tuonne ensi vuodelle

ja kun ajatellaan myös aluetalouden vaikutusta niin tällä on positiivinen merkitys elikkä tässä on tietyllä lailla tämmöinen pieni kasvurahasto luonnonsiemenen mukana

tässä suhteessa kyllä se perustelu että pitäisi ensin käyttää rahat johonkin muuhun kuin kansallispuistohankkeisiin ei ole mielestäni kestävä

tapahtuuko se sitten uusien satsausten kautta vai onko se sitten verohuojennusta vai mitä joka tapauksessa siellä on meillä yhteiskunnassa käytännössä suuri tarve ja voi sanoa että tietyn tyyppinen yhteiskunnallinen epäkohta muhimassa kaiken aikaa

edustaja soininvaara päivällä täällä todisteli että on epäoikeudenmukaista jos tällaisen verovapauden kautta sitten omaishoidon tukea ja koko asiaa parannetaan

mutta tässä vaiheessa tuo keskustan vaihtoehtobudjetissa oleva verovapauskysymys olisi varmasti kaikkein helpointa toteuttaa

kun sanotaan että se ei kohdistu samalla lailla pienituloisiin niin eihän se ole tämän asian ydin vaan se on se ydin että se toinen ihminen joka monesti voi olla yhtä huonokuntoinen kuitenkin saa siitä pientä tukea jotta hänen kykynsä ja voimavaransa vaan jatkuvat mahdollisimman pitkään ja että hän voi hoitaa sitä omaa läheistään eikä sitten tuo kyseinen henkilö joutuisi niin helposti yhteiskunnan hoitoon ja eri hoitopaikkoihin

kyllä se varmaan sieltä tulee että tuska on siitä että samalla sitten vähennetään tiepuolelta kun kaikki kuitenkin tiedämme että perustienpidon määrärahoihin pitäisi saada ja pitää saada lisäystä

monet valtaväyläthän meillä ovat varsin hyvässä kunnossa

mutta ilman muuta me tarvitsemme logistista kokonaisuutta jossa rautateillä on hyvin keskeinen rooli ja sitten ehkä hallituksenkin pitäisi kiinnittää huomiota siihen miten me saisimme tienattua rahaa enemmän jotta me pystyisimme myös panostamaan sinne niin rautateihin kuin maanteihin

edelleenkin haluan nostaa arvoisa puhemies esille sen että miksi me emme suomessa vihdoin viimein siirry siihen malliin että tulee raskaille kuljetuksille liikennemaksu joka sitten hyvitettäisiin kotimaiselle liikenteelle

mielestäni hallituksenkin tulee nyt tehdä tarkkaa työtä sen suhteen miten ne palvelut pystytään turvaamaan ovatko ne sitten kyytitakuuta ovatko ne minkä tyyppistä muotoa katsotaan vähän pidemmälle

olisin kyllä toivonut että kun viime hallituskaudella tuhansia bussivuoroja valtakunnasta lakkautettiin tuo huoli olisi ollut niin sydäntä koskettavaa kuin se tällä hetkellä on

vr on kärsinyt kaiken aikaa muun muassa routavaurioista eri liikenneyhteyksien huonosta kulkemisesta ja tämä on vaikeuttanut vrn toimintaa ja liikevaihtoa

vaikka meitä onkin puhemiehen ja eduskunnan korkea arvoisten virkamiesten lisäksi vain edustajat pekkarinen ja leppä ja puhuja tässä paikalla niin tuo edustaja pekkarisen maininta on syytä kyllä noteerata todellakin

siinä mielessä tuonkaltaiset pitkät odotusajat ovat täysin kohtuuttomia silloin kun työttömyys on ja näinä aikoina jolloin niitä työttömiä on satojatuhansia päässyt iskemään

ihmisten taloudellinen turva heikkenee hyvin nopeasti ja aiheuttaa kansalaisissa suurta ahdistuneisuutta ja todellista taloudellista tuskaa

rautateiden ystävien puheenjohtajana voin sanoa että kyllä tämä rautatiekerho tässä salissa on todella suuri ja ystäviä löytyy

tässä mielessä kyllä tähän on pystyttävä puuttumaan ja erityisesti on syytä havaita että hallituksen kehyspäätökset tulevat johtamaan siihen että valtionhallinnon henkilöstömäärät tulevat kaikilla tasoilla alenemaan

herra puhemies

kyllä näitä on tehty yhdessä mutta minä olen ne nuijinut

haluan myös tähän perusradanpidon kysymykseen puuttua

minä kysyn teiltä sitten edustaja rajamäki kun te sanoitte että jos meiltä jää näillä määrärahoilla joku rata ikään kuin vaille rahoitusta

me olemme kyllä oppositiossa mutta mitkäs tiet te jätätte sitten hoitamatta siellä hallituksessa vastaavasti kun tiemäärärahoja alennetaan

on oikeasti mietittävä pitääkö sitten priorisoinnin vuoksi jättää jokin hanke myöhemmälle ajalle ja käyttää rahoja sitten tähän meidän perusinfraan perusradanpidon ja perustienpidon rahoittamiseen

tässä mielessä tämä pitää nähdä myös sellaisena että näiden järjestelmien tulisi kannustaa ihmisiä sekä hakemaan työtä että pääsemään siitä tilanteesta yli jos se vain suinkin on mahdollista

esimerkkejä on varmasti monenlaisia hyviä ja huonoja

on sanottu että ei ole kovin vetävää pitää näitä perustiehankkeita kunnossa mutta siinä on kyllä haastetta sekä seuraavaan budjettiin että myös seuraavalle vaalikaudelle

ja tällä hetkellä kyllä on pakko todeta että meiltä puuttuu vielä niitä ratkaisuja joilla sitä kannustavuutta pystytään sitten edistämään

vaikka kuinka pystyy tienaamaan hieman paremmin keskustan ryhmäpuheenjohtaja tiilikaisen esityksestä saatiin esitys aikaan että työtön voi pätkätyönä tienata vähän paremminkin niin ne ovat pieniä askeleita ja tässä mielessä kysymys on viime kädessä kuten aiemmin samaa kysymystä

lähtökohtana kai tulee olla se että opiskelussakin turvataan alueelliset opiskelumahdollisuudet on kysymys sitten lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta

ei se voi olla oikein

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päädyttiin lakiehdotuksen laatia toinen käsiin päätynyt eduskunta hyväksyi mietinnön sisältyvän vai lausumaehdotuksen vai silloin kun kai sitä peliä panna vain hiihtää päivälliseksi yhteistä asiaa voimme tehdä tätä mihin pannaan pöydälle korsetin kolmannelle kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon väki käy samoin päivetyksen kuusi kuudessatoista viva kahdeksantoistas yli

kaksi vuotta sitten karttula liittyi kuopioon ja siinä yhteydessä sitten ei ollut aivan selkeää kirjausta että lukio jatkaa

mutta oleellistahan tässä tietysti on että koulutusta annetaan siellä missä sille on tarvetta

minä olen nähnyt kuntayhtymiä kuntainliittoja toimivaa järjestelmää jossa kunnat ovat yhteen rakentaneet omia palveluitaan esimerkiksi terveydenhuollon tai koulutuksen parissa ja toteuttavat sitä kautta päätöksentekoa

se että mikä se kuntalaisen näkökulma on voiko hän vaikuttaa sitten sen mahdollisesti suuren kunnan valtuuston ja luottamushenkilöpäätöksenteon kautta enemmän asioihin kuin esimerkiksi taas niiden luottamushenkilöiden jotka ovat siellä kuntayhtymissä kautta niin mielestäni se keskustelu on kyllä varsin semanttista

arvoisa herra puhemies

hallitus panostaa kreikkaan perussuomalaisten oppositio haluaa vähentää kehitysapua ja keskusta panostaa yrittäjyyteen suomalaiseen työhön kuntapolitiikkaan ja palveluiden turvaamiseen

arvoisa puhemies

itse tämä arvonlisäverokysymys on tietysti verotuksen kannalta erittäin mielenkiintoinen koska siihen sisältyy myös keskustan hyvin rehellinen vaihtoehtobudjetti rehellinen siinä mielessä että me olemme näyttäneet mistä ne tulot tulevat ei niin kuten demarit viime kierroksella tekivät että ryöstettäisiin suomen pankki tai niin että todetaan että harmaan talouden kautta tulee lisää rahaa

siis suomen pankin tuloutuksen kautta tai sitten harmaan talouden tuloutuksen kautta tulevat rahasummathan ovat kaikki sellaisia summia jotka eivät oikeastaan perustu suoraan sentyyppiseen tienaamiseen mitä myös eduskunnan pitäisi miettiä yhä enemmän

kuinka me pystymme luomaan suomalaisen työn kautta sellaista varallisuutta jolla me sitten saamme sitä dynaamisuutta kuinka me pystymme luomaan työpaikkoja ja sitä kautta pystymme viemään koko yhteiskuntaa eteenpäin varsinkin tilanteessa jossa koko eurooppa on ja näyttää koko maailmakin olevan tietyistä syistä erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

voi olla että hallitus joutuu arvoisa puhemies tekemään vielä jo varsin pian ensi keväänä muutoksia talousarvioon koska myös hallitusohjelmassa on selkeästi mainittu perälauta siitä jos kokonaisuudessaan yhteiskuntamme talous ei ole sillä lailla kestävällä pohjalla että se näillä rakenteilla pystyy toimimaan

kun vaihtoehtobudjettia on rakennettu niin se että keskusta on ilmoittanut avoimesti että me olemme valmiit korottamaan yleistä arvonlisäveroa on selkeä viesti siitä että kyllä suomalaiseen yhteiskuntaan täytyy saada myös tuloja

mutta se että me olemme yhtä aikaa valmiita tekemään verotuksen sisällä olevia muutoksia kertoo myös siitä että haluamme kohdentaa tuon verotuksen niin että se on oikeudenmukainen sosiaalisesti ja alueellisesti ja myös luo niitä dynaamisia vaikutuksia

siitä toki eduskunta näyttää jatkuvasti tuota väittelyä käyvän mutta se ei olisi edes noilla lukemilla niillä eurooppalaisilla tasoilla millä ruuan verottamisen pitäisi olla

tietysti jos halutaan että ruuasta otetaan korkea vero yhteiskunnalle kyllä minä ainakin lasken niin että pienituloisiin se koskee paljon enemmän kuin suurituloisiin

en myöskään ymmärrä sitä kun tilattujen lehtien verotuksesta on ajateltu että se tuottaa yhteiskunnalle voittoa kuinkahan se tulee tuottamaankaan

parturit korjaajat nuo korjaamot kun haettiin tietty kori jossa myös pystyttiin tietyllä lailla ehkä saamaan sitä verotusta enemmän läpivalaistuksi ja julkisuuteen joutuvat taas uudelleen siihen vanhaan tilanteeseen ja näin siinä vaan tulee käymään että yhteiskunta tulee tässäkin tapauksessa häviämään

en jaksa ymmärtää sitä enkä myöskään sitä että vaikkapa kotitalousvähennystä halutaan selkeästi heikentää juuri sitä aluetta minnekä on pystytty luomaan runsaasti uusia työpaikkoja varsinkin naistyöaloille ja saatu monilla ympäri suomea olevilla paikkakunnilla uutta toimeliaisuutta aikaan

voi sanoa että keskusta on valmis panostamaan niihin kuntapalveluihin jotka liittyvät peruspalveluihin eli olemme pelastamassa palveluita oman vaihtoehtobudjettimme kautta

on paljon sellaisia asioita joihinka tämän vaihtoehtobudjetin kautta ja nimenomaan arvonlisäveron korotuksen kautta ja siellä tapahtuvien sisäisten muutosten kautta tulee panostaa ja pystytään panostamaan

siellä ovat niin homekoulut kuin myös monet sellaiset palvelut jotka liittyvät juuri tärkeisiin peruspalveluihin ja kuntien kautta ihmisten saamiin palveluihin

siinä mielessä kun me olemme halunneet olla vaihtoehtobudjettia tekemässä ja myös yleistä arvonlisäveroa nostamassa vaikka keskustaa nyt siitä moititaan kyllä se vaan niin tietysti on että jostakin ne tulotkin pitää tienata jotta niitä voidaan sitten kohdentaa

arvoisa puhemies

tässä mielessä kyllä tämä keskustan kokonaisuus niin arvonlisäverotuksen kautta kuin muutoinkin on mielestäni kohdallaan ja oikeudenmukainen kaikkia suomalaisia kohtaan

lainsäädäntöesitykset ovat tulossa eduskuntaan tämän vuoden aikana kunnallisvaalien jälkeen mutta sitten on se yksi mielenkiintoinen kysymys

johtaako se siihen että täällä määrätään valtioneuvoston taholta että selvitys tullaan tekemään ja se johtaa ajan myötä sitten mahdollisesti myös pakkoliitospäätökseen

muistuupa mieleeni sekin aika aikoinaan jolloin sanottiin että suomen kannattaisi ostaa kaikki ruoka jostakin muualta siis tuoda kaikki ruoka se olisi suomalaisille kaikkein helpointa

no totta kai tietysti jos joku hyvätuloinen ostaa kallista pihviä ja tätä kautta laskee kuinka paljon saa siitä etua alvn alennuksen myötä

kiitoksia edustaja lindtman tämä oli arvokas tieto minullekin koska koskaan aikaisemmin en ole vielä kuullut sitä että tunnustetaan se että se on mennyt ja voi mennä myös sitten hintoihin

kun varallisuusverotusta alennettiin niin se oli sosialidemokraattinen ministeri joka tuon asian esitteli

eihän näillä tuloverotuksen asteikoilla päästä koskaan niihin lukuihin mihin pitäisi oikeasti päästä jos meinataan että yhteiskunta olisi verotuksen kautta tasavertainen

olen ihan samaa mieltä että siitä varallisuusverosta tuli luopua koska se oli hyvin pitkälti keinotteluvero eikä se tuottanut yhteiskunnalle sillä lailla kuin monet ehkä kuvittelevat

kun tullaan siihen mitä tämä arvonlisävero on sitten tuonut viljelijöille kenties tai näin edelleen niin perusmaatalouden kannalta sillä ei ole juurikaan merkitystä